nyt hallitus on nostamassa asuntojen kiinteistöveroa

tämä on tavallaan yksi varallisuusveron muoto ja tällä varallisuusverolla pistetään maksamaan varallisuusveroa myöskin ne ihmiset joilla ei varallisuutta ole elikkä vuokra asujat jotka eivät omista kiinteistöjä ja joilla ei ole varallisuutta mutta he joutuvat tätä kautta maksamaan varallisuusveroa

nyt meillä on aivan riittävästi esimerkkejä joka päivä kuulemme radiossa televisiossa ja voimme lukea lehdistä että yritykset sanovat ihmisiä irti ja lomauttavat

tämä on erittäin epäsosiaalinen veromuoto kun asuntojen kiinteistöveroa korotetaan tällä tavalla

siis ei ole mikään tai minkälaisia takeita ei mitään takeita siitä että pidettäisiin ihmisiä töissä vaikka on tulossa tämä kansaneläkevakuutusmaksun poistaminen

tämä on hallituksen linja elikkä niille jotka omistavat osinkoja ulkomaisista yhtiöistä ollaan antamassa verohelpotuksia

kun valtiovarainministeri on paikalla haluan kysyä lasinkeräyksen ongelmista ovatko nämä vain oletettuja ongelmia vai ovatko ne todellisia

lasinkeräystä suorittava uusioaines oy on kääntynyt kansanedustajan puoleen ja esittänyt huolensa siitä että lasinkeräys jos tämä laki tulee tässä muodossa voimaan tulee loppumaan ja ainoastaan palautuspullot lasit ja kirkas lasi vietäisiin kaatopaikalle ja murskattaisiin siellä ja käytettäisiin kaatopaikan pohjien rakentamisessa ja niin edelleen

ihmettelen sitä että yleensä tässä tilanteessa tämän tyyppinen laki tuodaan

tässä siirretään veroja myöskin hyvin pienituloisille ihmisille koska asuminen on yksi välttämättömyys elintarvikkeiden elikkä ruuan lisäksi

lisäksi kun asiantuntijoilta kysyttiin verojaostossa mitä tämä tulee merkitsemään kun hallituksen esityksessä ei tarkkaan sanota paljonko arvioidaan verotuloja menetettävän niin valiokunnan mietinnön vastalauseessa todetaan näin

hallitus eikä liioin valiokunnan enemmistö ole kyennyt osoittamaan esitystä hyödylliseksi tarpeelliseksi saati välttämättömäksi

tämä on aika mielenkiintoista tekstiä

tässä mielessä asiantuntijat eivät pystyneet sanomaan kuinka monta kymmentä miljoonaa valtio menettää he totesivat kyllä että useita kymmeniä miljoonia euroja

tietenkin siinä on paljon parantamisen varaa edelleenkin mutta jottei lakimuutoksilla ainakaan sitä vaarannettaisi vaan päinvastoin parannettaisiin olisi kyllä hyvä saada selvyys mikä tämän lasinkeräyksen lopullinen kohtalo on ja kerätyn lasin verotuskohtelu jäteveron osalta

varallisuusvero poistettiin mutta tätä kautta vuokralla asujat joilla ei ole tämmöistä kiinteistövarallisuutta joutuvat myöskin tämän varallisuusveromuodon maksumiehiksi

asumiseen kohdistuvat kiinteistöverot eli maapohjan osalta yleinen kiinteistöveroprosentti ja asuinrakennusten osalta vakituisten asuntorakennusten veroprosentti lisäävät asumisen kustannuksia

kiinteistövero ei sellaisenaan ota huomioon asianomaisen maksukykyä

pettynyt

yhtä lakiesityksen hylkäämistä

hallituksen esityksellä lisätään asumiskustannuksia ja samalla lisätään sellaista verotusta joka ei ota veronmaksajan maksukykyä huomioon kuten jo aikaisemmin totesin

sitä on aina vuosittain lisätty valiokunnassa

tarve olisi noin kaksinkertainen määrä tähän alkuperäiseen rahaan jotta nämä suunnitellut työt voitaisiin viedä siinä aikataulussa läpi mikä on olemassa

kunnat tarvitsevat lisätuloja mutta ne olisi tullut kattaa valtionosuuksia korottamalla jolloin myöskin olisi voitu paremmin ottaa huomioon veronmaksajien veronmaksukyky

herra puhemies

vielä ihan lopuksi

tämä kyllä nyt menee jo sanoisin lähinnä huumorin puolelle

täytyy olla vähän sitä sydäntäkin mukana että tämmöiseen työhön yleensä lähtee ja sitä että on valmis myöskin uhraamaan omaa terveyttänsä sitten kun näitä töitä tekee

mutta tämän työn raskaus sekä fyysinen että henkinen rasittavuus on nyt vaan ikävä kyllä osoittautunut niin kovaksi että ainakaan niiden nykyisten palomiesten jotka siellä ovat olleet ja joutuneet jäämään eläkkeelle terveys ei kestänyt

ja jos me haluamme pelastustoimi turvata vastaisuudessa että meillä on riittävästi korkeatasoista ammattitaitoista henkilökuntaa niin kyllä meidän pitää niitten etuja katsoa

herra puhemies

meillä on olemassa kyllä koeaikajärjestelmä laissa ja voidaan aivan hyvin sopia siitä että on määrätty koeaika jonka aikana voidaan katsoa sopiiko se kyseinen työ sille työntekijälle ja samoiten myöskin työnantajan puolelta onko työntekijä sopiva siihen

kyllähän tilanne on niin että erityisesti joissakin näissä vuokratyöyrityksissä käytetään häikäilemättä hyväksi olemassa olevia aukkoja jätetään lähes kaikki sosiaaliturvamaksut maksamatta ja niin kauan kun sitä voidaan pyörittää sitä pyöritetään erilaisen kuittikaupan avulla ja useimmiten nämä ovat nimenomaan vuokratyötä tarjoavia yrityksiä

ne rehelliset yrittäjät jotka maksavat ja hoitavat kaikki velvoitteensa ovat tässä paljon huonommassa asemassa ja tämän johdosta pitäisi ehdottomasti saada tämä tukittua

elikkä yksi keino on siihen tämä käännetty arvonlisäverojärjestelmä

ja sen johdosta ihmettelen miksi kokoomus kun kokoomus puhuu itsestään yrittäjäpuolueena niin nihkeästi tähän suhtautuu koska luulisi että myöskin heidän jos he ovat kerran todella yrittäjien puolella intresseissään olisi että tämmöinen porsaanreikä jossa voidaan kiertää veroja ja maksuja ja tämmöinen epäterve kilpailutilanne saada aikaiseksi voitaisiin estää

vielä syksyllä hallitus vakuutteli että oppositio pelottelee kansalaisia alkavasta lamasta eikä hallitus suostunut näkemään että taloudellinen myrsky on tulossa myös suomen ylle

herra puhemies

tässä muutama luku tästä verotuksen oikeudenmukaisuudesta

hallituksen tarjoamat muruset eivät riitä alkuunkaan

rikkaitten eurot voivat mennä tuonne veroparatiiseihin mutta näitten pienituloisten eurot jäävät tänne kotimaan kulutukseen ja näin ollen kyllä pitäisi näitä vähimmäisetuuksia ehdottomasti korottaa

elikkä käytännössä tämä laki näillä voimavaroilla on täysi susi

hallituksen välittämisen linja näkyy kyllä hyvin selvästi kun seuraa miten ovat kasvaneet ja pidentyneet nämä leipäjonot

jos ei kerran voimavaroja anneta niin ei pitäisi ajaa pakolla tätä lakiakaan läpi

eikö teitä hävetä yhtään siellä ministeriaitiossa että tuhansia suomalaisia joutuu jonottamaan leipäjonossa jokapäiväistä leipäänsä kun sosiaaliturva on niin alhainen että sillä ei tule toimeen

verojen korotus on mielestäni kuitenkin parempi vaihtoehto kuin julkisten palvelujen alasajo sillä se kohdistuisi koulutukseen terveydenhoitoon vanhustenhoitoon ja niin edelleen

te puhutte hyvinvointivaltiosta

tämä tulee lisäämään erittäin voimakkaasti työllistettävien toimenpiteiden kohteeksi joutuvien määrää ja näin ollen tämä ei tule toteutumaan

hallitus on tehnyt eräitä toimia mutta ei ole ottanut keinovalikoimaan mielestäni tehokkainta keinoa eli alentanut korkotukilainan omavastuukorkoa joka nyt ei ole alkuunkaan kilpailukykyinen tällä korkotasolla

jos ei aikaisemmin ole tähän maahan hallitus saanut politiikallaan köyhiä aikaiseksi niin tällä lailla varmasti saadaan lisää köyhiä aikaiseksi jotka putoavat tänne työmarkkinatuelle tai toimeentulotuelle ja siitä sitten vielä rangaistaan se parikymmentä prosenttia kun ei järkevää toimintaa pystytä järjestämään

minä olen sitä mieltä että jos kunnollista työtä tarjotaan niin valtaosa näistä ihmisistä ottaa työn vastaan asiallisilla työehdoilla mutta sitä ei valitettavasti tämä laki takaa eikä sitä ole pystytty järjestämään